sen myötä sosiaali ja terveydenhuollon asiakkaat saavat parempaa palvelua henkilökunnan työ sujuu entistä paremmin ja kustannukset alenevat terveydenhuollossa

aina on pieni epävarmuus siitä mitä sille tulee jatkossa tapahtumaan

olisin ollut innokas tietämään lisätäänkö myös määrärahoja uudenmaan liitolle vai onko niin että nämä lisäkustannukset tulevat sitten kuntien maksettaviksi

suomi on yksi eun vahvimmista ja kilpailukykyisimmistä talouksista

voimme varmaan kaikki kuitenkin todeta että tällä hetkellä liikennevalvontakin on hyvällä tolalla kaikesta huolimatta

tämä hallitus on jatkanut aika rivakasti aluehallinnon uudistamista ja kysyisin nyt jatkaako hallitus alueellistamispolitiikkaansa tämän uudistamisen jälkeenkin

samalla heidän tarvitsemansa tuen ja avun tarve kasvaa

arvoisa puhemies

siis menee sitten nelostietä vitostietä tai tuusulanväylää niin aina siellä on poliisi kyllä mittaamassa ylinopeutta ja sakottamassa

liikenne ja viestintävaliokunnassa kiinnitimme huomiota kyberturvallisuuteen ja lähinnä sitten kansalaisten näkökulmasta mietimme tätä asiaa

perustoimeentulon perusosalla pitää lain mukaan kattaa muun muassa ravinto ja vaatemenot vähäiset terveydenhuoltomenot paikallisliikenteen maksut lehtitilaukset televisioluvat ja puhelimen käyttö

nuorten syrjäytyminen on suomessa kasvava ongelma

sen pitää olla kansalaisten näkökulmasta aina turvallinen myös kyberturvallisuusympäristössä häiriötilanteiden aikana

arvoisa puhemies

mietimme miten kansalaisia saataisiin oppimaan ja huomioimaan tämä kyberturvallisuus ja siinä ajattelimme että koulutus ja ohjeistus olisivat varmoja hyviä keinoja

nyt hallitus on lykännyt toimeentulotuen korotusta sillä perusteella että asia käsitellään sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä ja toimeentulotuki on niin sanottu viimesijainen tukimuoto

syrjäytyminen aiheuttaa inhimillistä kärsimystä valtavia kustannuksia yhteiskunnalle ja moninaisia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia

onko tähän kansalaisten kyberturvallisuuteen kiinnitetty huomiota ja mietitty minkälaisia uhkia se saattaa aiheuttaa ihan tavallisille tietokoneen käyttäjille jos koneisiin murtaudutaan ja viedään salasanoja ynnä muuta henkilötietoja luottokorttitietoja

määrärahojen lisäys turvaa jo olemassa olevien lääkäri ja lääkintäkoptereiden toiminnan jatkamisen ja mahdollistaa kuudennen helikopterin hankinnan suomeen

kun rakentaminen yksityispuolella hiipuu pitäisi rakennusalan työllisyys ja rakennusteollisuuden toimintaedellytykset turvata julkista rakennustoimintaa lisäämällä

tämä parantaa helikoptereiden tarjoaman ensihoidon kattavuutta sekä vähentää alueellista eriarvoisuutta

lähinnä mietimme että kansalaiset ovat hyvin haavoittuvia ja varmasti tarvitaan sitä uutta informaatiota kyberturvallisuuden parantamisessa nimenomaan

erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa on suuri tarve kohtuuhintaisille vuokra asunnoille

nuorisotakuu on tärkeä askel jolla luodaan hyvinvointia ja kilpailukykyä pitkällä aikavälillä sekä vastataan nurkan takana kolkuttelevaan työvoimapulaan

arvoisa puhemies

nuorisotakuun toteuttaminen vaatii kuitenkin päätyöllistäjän eli yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin ja paikallisten päättäjien hyvää yhteistyötä

hallituksen avaus voi synnyttää uutta vuokra asuntotuotantoa

valitettavasti se ei takaa kohtuuhintaisia vuokra asuntoja sillä sijoittajat odottavat sijoituksilleen vähintään yhtä hyvää tai parempaa tuottoa kuin muistakin sijoituskohteista

lisämääräraha tulee tarpeeseen sillä talouden tilanteen heiketessä uhkaavat myös valitusten määrät lähteä jälleen kasvuun

arvoisa puhemies

tämä on ollut mielenkiintoinen polku kun ollaan mietitty keski uudenmaan kunnissakin kuntien yhdistämistä

hallitusohjelmassa on lähdetty siitä että vuokra asuntotuotantoa lisätään mutta vuokra asuntotuotanto ei ole lisääntynyt odotetusti päinvastoin muihin vuosiin verrattuna se on vähentynyt

noin kymmenen vuotta sitten ensimmäisen kerran kokoonnuimme ja mietimme alueemme vahvuuksia ja tulimme siihen tulokseen että kymmenellä kunnalla on paljon hyviä vahvuuksia ja niitä kannattaa hyödyntää joten päätimme ruveta tekemään vapaaehtoisesti yhteistyötä

nyt hallitukselta odotetaan ripeitä toimia jotta asuntotuotanto saadaan käyntiin jotta kasvukeskuksien ja pääkaupunkiseudun asunnontarve ja työllisyys turvataan niin palvelu kuin rakennusteollisuuden aloilla

edustaja rehulalle voisin sanoa että edellinen hallitus olisi myös voinut tehdä näitä esityksiä mitä me teimme tämän hallituksen ohella

näitä pikavippejä koskevaa lainsäädäntöä on tiukennettu jo aiemminkin

yhteistyö on sujunut hyvin niin maankäytön asumisen kuin liikenteen osalta mutta myös sitten palvelutuotannon osalta ja tämä on ollut varmaan hyvä pohja sitten sille miten me nyt tällä hetkellä suhtaudumme tähän uuteen kuntauudistusasiaan kuntien yhdistämiseen

myös erityisryhmien asuntotuotannolle on iso tarve ja aran investointiavustuspäätöstä odottaa moni hanke joka voisi käynnistyä nopeastikin

on erittäin hyvä että tätä lainsäädännön jatkotyötä on tehty ja tämä talousvaliokunnan mietintö on erittäin hyvä tällä hetkellä

arvoisa puhemies

aluehallinnon uudistaminen on tarpeellista mutta nyt lakiesitys on valmisteltu aivan liian suurella kiireellä ja on todella outoa että aluehallintoon ei ole palkattu johtajaa joka vie tätä määrätietoisesti eteenpäin ja saa tavallaan sen uuden organisaation toimimaan

mutta kun se on hyvin epätodennäköistä että pikavipit kiellettäisiin kokonaan niin täytyy olla erittäin tyytyväinen tämänhetkiseen tilanteeseen ja siihen mitä me olemme lainsäädännöllä saaneet tässä muutamien vuosien aikana aikaiseksi

arvoisa puhemies

kaikki tiedämme sen että työttömyys kasvaa ja esimerkiksi työvoimatoimistoissa on pulaa henkilökunnasta osaavasta ammattitaitoisesta henkilökunnasta

sosiaalityö on hyvin kiinteästi mukana sosiaalisen luoton myöntämisessä sillä miltei aina joudutaan harkitsemaan suhdetta toimeentulotukeen ja ehkäisevään toimeentulotukeen

mutta nyt kun taloudellinen tilanne on muuttunut aika rajusti tässä muutamien vuosien aikana ja nähdään että luultavasti tässä ei ihan lähitulevaisuudessa ole tietoa siitä että kunnan verotulot kasvaisivat ja meillä olisi mahdollisuus vastata jokaisessa kunnassa itsenäisesti kuntalaisten palveluista niin me olemme päätyneet siihen että kahdeksan kuntaa yhdessä teemme tämän selvitystyön ja katsomme mihin se sitten johtaa

sosialidemokraatit esittivät tämän lakiesityksen hylkäämistä ja peruste oli että asiaa ei ole riittävästi eikä perusteellisesti valmisteltu

sosiaalisen luototuksen kehittäminen ja näitten lakialoitteitten eteenpäinvieminen ovat olleet erittäin tärkeitä asioita

haluan kiittää edustajia toivakka ja kataja näistä lakialoitteista ja myös ministeri henrikssonia koska hän paneutui tähän asiaan hyvin nopeasti ja toi meille hyvän esityksen käsiteltäväksi

lopetankin tähän

arvoisa rouva puhemies

mutta kyllä se kuntien välinen yhteistyö ja se luottamus näihin yhteistyökavereihin antavat sen pohjan että me voimme hyvillä mielin lähteä tätä selvitystä tekemään ja voimme luottaa sitten sen työn kantamaan ja jatkumoon ja siihen että me pystymme jatkossa turvaamaan meidän aluemme asukkaille riittävät kuntapalvelut ja pystymme myös vastaamaan tähän asuntotuotantoon eli lähinnä tietysti kohtuuhintaisten vuokra asuntojen tuotantoon mitä tarvitaan tälle alueelle jotta me saamme tänne lisää työpaikkoja jotta saamme riittävästi työntekijöitä

työelämä ja tasa arvovaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota muun muassa siihen että periaatepäätöksiin ei liity kattavia selvityksiä päätösten vaikutuksista työllisyyteen

periaatepäätöksissä on arvioitu ydinvoimaloiden rakentamisvaiheen työllisyysvaikutuksia valittujen rakentamispaikkakuntien tilanteeseen

tämän uudistuksen myötä yhä useampi pienituloinen veteraani voi asua omassa kodissaan nykyistä pidempään vaikka hänen toimintakykynsä on alentunut esimerkiksi sairauden vuoksi

arvoisa puhemies

valitettavasti kokonaisvaltainen arvio puuttuu hankkeiden toteuttamisen tai toteuttamatta jättämisen vaikutuksista maamme talouteen ja työllisyyteen

tiedetään kuitenkin että vuokra asuminen on hyvin monesti se ensimmäinen vaihtoehto kun siirrytään paikkakunnalta toiselle työn perässä

kosteikkojen lisärakentamisen myötä saadaan vähennettyä maatalouden ja haja asutusalueiden päästöjä lähinnä järviin ja muihin vesistöihin

minä toivon nyt että ministeri huomioi sitten meidän pienet toiveemme mitä varmasti tässä jatkossa tulemme esittämään

arvoisa puhemies

sehän on tietysti kaikista tärkeintä että jos me vapaaehtoisesti lähdemme tätä kuntarakenneselvitystä tekemään niin kyllä me koemme sen että nämä kunnat myös pysyvät sitten yhtenäisinä

tämän lain myötä myös käsitellään anneli kiljusen ansiokas lakialoite missä myös todetaan että tulevaisuudessa ruokavaliokorvaus on sidottava elinkustannusindeksiin

työllistävä vaikutus on kohdistunut erityisesti teknisille aloille ja välilliset työllisyysvaikutukset kohdistunevat merkittävältä osin naisvaltaisille aloille kuten terveydenhuoltoon ja koulutukseen

me olemme laittaneet siihen äärettömän paljon kuntalaisten verorahoja kun olemme sitä maankäyttöä joutuneet parantelemaan

se on kalliota se on louhittu ja olemme ostaneet yksityisiltä maanomistajilla siihen lisäaluetta ja niin edelleen

tuusulan kunta on panostanut siihen taloudellisesti hyvin paljon rahaa ja me lähdemme kyllä siitä että se panostus tulee tämän uuden suuren kunnan hyödyksi että me saamme sitten myös niitä uusia työpaikkoja ja myös verotuloja sen kautta kunnille

fennovoiman hankkeen myötä syntyisi kokonaan uusi ydinvoimalaitos

ja yleiskeskustelu panna tosin yhtään yksityiskohtaisia käsittelyyn eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien lakien sisällön mietinnön mukaisena eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä lakiehdotusten ensimmäinen käsittely niitä pikavippejä

arvoisa puhemies

edellisen laman aikana kuntien oli pakko vähentää henkilökuntaa ja karsia kuntapalveluita kovalla kädellä sekä luopua monista tärkeistä investointiohjelmia sisältävistä hankkeista

valiokunta korosti myös tilaajien ja kotimaisten yritysten verkostoitumisen merkitystä jotta alihankinnoista päätettäessä mahdollisimman moni suomalainen yritys saisi urakoita

laman jälkeen oli muutamia taloudellisesti parempia vuosia ja niiden aikana kunnat saivat laman aikana syntynyttä palveluvajetta jonkin verran parannettua mutta kunnat ovat taas saman ongelman edessä

monet ter veydenhuollon ammattilaiset tekevät mielellään sijaisuuksia eläkkeelle siirtymisen jälkeen koska he voivat itse päättää työajasta oman työkykynsä puitteissa

joudutaan vähentämään henkilökuntaa joudutaan palveluita karsimaan ja investointiohjelmia siirtämään

myllykosken jari otti esiin syitä minkä takia hoitoalalta on ihmisiä siirtynyt muihin tehtäviin ja varmasti uusi teknologia on ollut se mikä on houkutellut sitten hoitajia kevyempään työhön

arvoisa puhemies

kohtuuhintaisista asunnoista on suuri pula ja sen takia on hyvä että valtio tekee niin sanottuja mal sopimuksia pääkaupunkiseudun kuntien kanssa eli se tarkoittaa sitä että kunnat sitoutuvat rakentamaan kohtuuhintaisia asuntoja ja sitten valtiolta osoitetaan määrärahoja esimerkiksi pieniin ongelmallisiin liikennehankkeisiin

on sanottu että ihmiset eivät muka halua tehdä töitä

työelämän tuntemus ja todellisuus on todella hukassa jos ei ole tietoa siitä että ikääntyviä työntekijöitä ohjataan yritysten säästötalkoissa eläkkeelle

mutta varmaan kaikista suurin syy minkä takia ollaan sitten vaihdettu alaa on kumminkin siinä että kun miettii sitä miten sosiaali ja terveydenhuollon ihmisiä koulutetaan miten se työ pitää tehdä ihmistä kunnioittaen ja suurin piirtein parasta antaen ja sitten kun menee sinne todellisuuteen missä on liian vähän henkilökuntaa ja kauhea kiire ja aina joutuu lähtemään työstä pois sillä mielellä että ei saanut kaikkea tehtyä niin hyvin kuin olisi halunnut niin siihen varmasti väsyy ja kyllästyy ja ajattelee että ehkäpä vaihdan sitten toiseen työpaikkaan missä saan työni tehtyä ja voin hyvillä mielin lähteä työpaikalta kotiin

olen erittäin huolissani siitä miten me pystymme takaamaan kuntalaisille riittävät laadukkaat palvelut tasaisesti vuodesta toiseen

uusi yrittäjä tuo aina kilpailua markkinoille ja sen myötä kuluttajilla ja teollisuudella on mahdollisuus saada edullisempaa sähköä

sen lisäksi vielä pitää huomioida että väestö ikääntyy ja työvoiman saatavuus heikkenee ja väestörakenteesta johtuva ikääntyminen lisää kunnissa niin palvelujen kuin kunta alan henkilöstön tarvetta

työhyvinvointia tai työurien pituutta ei lisätä siten että työpaikoilla käydään jatkuvaa pudotuspeliä ja ikääntyneitä työntekijöitä tuupataan työelämän ulkopuolelle

selvä kiitos puhemies

monet ovat saaneet jo tiedon siitä että määräaikaisia työsopimuksia ei enää jatketa ja useissa työpaikoissa käydään yt neuvotteluja jotka johtavat irtisanomisiin vaikka hallitus on esittänyt toiveen että työnantajat eivät irtisanoisi työntekijöitään

toki on tärkeää huolehtia myös maakunnallisten lentokenttien toimintaedellytyksistä minkä asian on moni edustaja jo aiemminkin ottanut esiin

suurin osa haluaisi olla mukana työelämässä pitempään mikäli työelämä antaisi siihen mahdollisuuden

tällä hetkellä suurin ongelma on työriittävyydessä kaikilla ikäryhmillä

useat nuoret eivät saa ensikosketusta työelämään koska kesätyöpaikkoja ei ole tarjolla riittävästi

olemme varmaan kaikki siitä samaa mieltä että pk yrityksiä pitää tukea ja täytyy saada uutta virtaa jotta työpaikat säilyvät ja saadaan mahdollisesti sitten pitemmässä juoksussa lisää yrittäjiä ja lisää työpaikkoja

meidän on panostettava energiatehokkuuden parantamiseen ja energian säästämiseen sekä älykkäiden ja taloudellisten sähköverkkojen rakentamiseen jotta sähkön hävikki olisi mahdollisimman vähäinen

arvoisa puhemies